näitä uudistuksia me kannatamme niin kuin myös sitä rinteen työllistämismallia jossa voi ottaa työttömyysturvan mukaan ja antaa sen yritykselle ja käyttää näin työllistämisen hyväksi

mutta edustaja biaudet jolla on myös aikaisempaa ministerikokemusta sanoi todella tärkeän asian tässä keskustelussa ja se on se että kun normeja puretaan niin siellä on varmaan niitäkin normeja jotka voivat olla tarpeettomia mutta sitten on normeja jotka suojaavat kaikkein heikko osaisimpia ja arvoisat keskustalaiset suojaavat sitä että palvelut ovat koko maassa saatavilla kaikille

tässä on suuri riski kun kuntaministeri puhuu näistä erilaisista vapaakuntakokeiluista että lopputuloksena on se että meillä eriarvoistuu suomi ja palvelut tulevat heikkenemään

kun puhutaan säästöistä ja hallitus nyt on listannut tämän kirjastolain sinne yhdeksi säästöjen kohteeksi että se ei enää ole koko maassa voimassa siitä voi irrottautua niin kysyn

voisiko uusi kuntaministeri vastata mitä tämä vapautus säästää jos ei kirjastotoimintaa lopeteta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tunnustettiin että tässä on tarpeetonta sääntelyä joka on ihmisille hankalaa ei toteuteta niitä tavoitteita joita sanotaan edistettävän ja siksi siitä pitää päästä eroon

joudun kyllä toteamaan että kun nämä yhteisöveron menetykset osittain kompensoidaan kunnille niin sekin tarkoittaa vain sitä että senkin jälkeen kunnat jäävät verotuloissaan negatiiviselle puolelle ja kaikki tämä ahdistus kannetaan kuntiin

olin hyvin iloinen että tämän jälkeen ensinnäkin siis ministeri viitanen silloin ilmoitti lähetekeskustelussa että hän ehdottaa että koko tästä vanhojen omakotitalojen sääntelystä luovuttaisiin ja se sai eduskunnassa hyvän vastaanoton

ja olen hyvin iloinen että ministeri viitanen toimi lupauksensa mukaisesti eli kääntyi sen jälkeen eun komission puoleen teki esityksen että tästä luovutaan

tulee mieleen että auttaisiko se jos pidettäisiin eduskunnan istunnot viikonloppuisin niin saisimme ehkä tähän keskustankin toimintaan lisää ryhtiä ja saisimme ne oikeat puheet toteutumaan myös täällä tehtävissä päätöksissä

nytkin täällä niille joilla on paljon rahaa ja jotka eivät tiedä mitä sillä tekisivät eli sijoittavat osakkeisiin hallitus esittää ylimääräisiä verohelpotuksia ja niinpä tullaan näkemään että nämäkin tulevat täällä hyväksytyksi budjettikäsittelyssä kun istuntokausi on päättynyt

komissio on itse luvannut pitänyt täysin mahdollisena että tämä on heidänkin mielestään turhaa sääntelyä niin kuin muuten nyt järkikin sanoo kun sitä hetken aikaa jää miettimään varmaan brysselissäkin ja on valmis tarkastelemaan tämän uudelleen

arvoisa puhemies

silloin eduskunnan työlle annettaisiin joku arvo ja me voisimme lisätä myös ihmisten luottamusta siihen lainsäädäntöön jota me täällä teemme

on ihan oikein että kaiken kurjuuden keskellä täytyy sitten nähdä myös näitä kohtia joissa pärjäämme ja joissa tulee tulosta

niin minä tyhjentäisin pajatsoa tässä ja sitten mentäisiin listaan ja sitten debatit onkin varmaan käyty

huomasin tänään että oliko se the economist lehti vai mikä joka oli käynyt lävitse naisten asemaa työelämässä ja vertaillut eri maita ja nostanut suomen maailman ykköseksi naisten asemassa työelämässä

todellakin voi sanoa että hallituksen nyt esittämät ydinvoimahakemusten lupapäätökset ovat erittäin iso asia ja voi sanoa myös päätösehdotuksia historiallisiksi

tässä päätöksessä on kuitenkin paljon sellaisia kysymyksiä jotka ansaitsevat vielä tulla huolellisesti käsitellyiksi ja eduskuntatyön ja valiokuntatyön aikana läpivalaistuksi ja myös niin että näihin saadaan vastauksia

tämä tietysti lisää meidän kaikkien luottamusta ministerien toimintaan ja siihen että nämä ehdotukset on huolella ja monipuolisesti läpikäyty menneiden kuukausien aikana

arvoisa puhemies

siihenhän tämä sdpn budjettivaihtoehto joka täällä eilen esiteltiin tarttuu ja sen iso linja on että meidän pitäisi katsoa eurooppalaista rakennetta kokonaisuudessaan ei vain osaa sieltä

tulevaisuuteen katsominen ei tietenkään ole kovin helppoa mutta jotain näkökohtiahan on olemassa siitä mitä tuotantoa silloin jää pois ja miten nämä aiotaan korvata

tuossa budjettivaihtoehdossahan käy ilmi että meidän verotuksen rakenne eroaa radikaalisti muusta eurooppalaisuudesta juuri siinä että me verotamme tätä pääomaomaisuuden tuotto ja finanssipuolta radikaalisti vähemmän kuin muualla

näin palataan puhujalistaan

kysynkin siis

ei ole sellaista tilannetta että on olemassa joku etukäteen annettu kysyntä johon tarjonta mitoitetaan vaan on selvää että totta kai myös tämä tarjontanäköala vaikuttaa kysyntään

tällä perusteella sdp on esittänyt että meidän pitäisi ottaa tätä harvinaista ja ainutta sektoria joka on aliverotettu suhteessa kaikkiin muihin enemmän mukaan verojen keräämisessä eli siis finanssisektoria

tässä voi yhtyä siihen käsitykseen että jos on olemassa näköala kohtuuhintaisesta toimitusvarmasta sähkön saannista pitkälle tulevaisuuteen niin se on tekijä joka tietysti houkuttelee ajattelemaan niin että tänne kannattaa investoida varsinkin niiden teollisuudenalojen osalta jotka ovat erittäin energiaintensiivisiä kuten meidän terästeollisuutemme ja metsäteollisuutemme ovat jolloin siis on hyvä eduskunnan tarkastelussa ottaa huomioon tämä tosiasia että sillä miten yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan avata näköala sähkön varmasta saannista ja kilpailukykyiseen hintaan on vaikutus talouden kasvuun ja täällä tapahtuvaan investointitoimintaan

kun tästä demareiden linjasta oli puhetta niin sehän oli hyvin selkeä suhteessa tämänkin vuoden budjettiin

vähennämme myös veroja

sekin on ihan hyvä mutta monella menolla on myös käyttäjänsä ja se on sitten pois yhtä hyvin ihmisten toimeentulosta kuin heidän palveluistaan ja sen takia täytyy puhua myös tulopuolesta

niinpä sitten tähän kilowatin tarkkuuteen ei kannata juuttua tässä loppupäätöksenteossa kun tätä tarvearviota tehdään

arviossa on tietysti hyvä ottaa huomioon myös se että paitsi että meillä on halua energiaomavaraisuuteen kaikki tieto puhuu sen puolesta että venäjä omalta kohdaltaan joutuu tekemään kaikkensa jotta se pystyy täyttämään edessä olevien ja toivottavasti edessä olevien kasvuvuosien edellyttämän energiantarpeen

eli työeläkemaksun vähennyshän sekä tulee vähentämään työvoiman palkkauskustannuksia siitä hyötyy elinkeinoelämä että se on myös etu palkansaajan kannalta ja juuri tässä tilanteessa tämä uudistus pitäisi tehdä ja näinhän se aikoinaan ajateltiin kun näistä puskureista sovittiin

siitä voi tulla kokonaisuus joka on huomattavasti parempi ja oikeudenmukaisempi kuin tämä hallituksen tekemä linja

ja kun tämä kokonaisvaikutus katsotaan emme tosin käyttäisi autoverotukseen yhtä paljon kuin mitä hallitus käyttää mutta se on yksi arvovalinta ja tässä mielessä politiikassa saakin tehdä arvovalintoja

heitä ei enää kiinnosta vain se onko sähköä tuotavissa suomeen vaan he haluavat niin kuin se yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jo nyt on että nämä tuontimahdollisuudet kulkevat molempiin suuntiin

vastaus voi vuoden salissa läsnä

sekin kertoo erityisesti siitä että pietarin osalta jossain aikataulussa on varmaan odotettavissa tilanne jossa venäläiset tarvitsevat kaiken mahdollisen itse tuottamansa sähkön itse

todellakin nyt kun on käytettävissä hiukka enemmän aikaa kuin yksi minuutti niin on mahdollisuus vähän valottaa näitä demareiden vaihtoehtobudjetin linjauksia ja ajatuksia

sitten on tämä kysymys joka on todella mielenkiintoinen että millä perusteilla valinnat on tehty tvon ja fennovoiman osalta

joudun tässä käyttämään tämän puheenvuoron kyllä vähän samassa hengessä kuin edellä edustaja östman käytti erittäin ansiokkaan perusteellisen ja vastaansanomattoman puheenvuoron jossa oli myös tarkastelu siihen millaisia vaihtoehtobudjetteja olemme täällä viime vuosien aikana nähneet

vaikka kuuntelin hyvin tarkasti ministerin puheenvuoroa minulle ei vielä ihan selvinnyt miksi juuri tvo ja fennovoima ovat hallituksen ehdotuksessa mukana ja miksi fortum ei ole

ryhtyi haukkumaan kertoi vääriä tietoja väitti että sdpn vaihtoehto lisää velkaa kun se ei tee sitä vaan vähentää velkaa minkä jokainen joka menee katsomaan tätä vaihtoehtoa näkee ja kertoi että veroja nostetaan mikä ei pitänyt paikkaansa vaan tehdään verorakenneuudistus

mutta sitten on jäänyt vähän hämäräksi että mitä se höttö on ja niinpä ajattelin käydä tämän demareiden tulopuolen keskeisemmät kohdat lävitse jotta nähdään mitä on ajateltu ja mikä on mahdollista ja mitä käytännössä nämä esitykset tarkoittavat

tämä on tärkeää tietysti pitkäjänteisen suunnittelun kannalta tämä on tärkeää loviisan itä uudenmaan seutukunnan kannalta ja sillä on vaikutuksia myös kymen aluekehitystä ajatellen

meillä on lyhyessä aikaa tapahtunut huomattava ristiriitojen lisääntyminen työmarkkinoilla ehkä laveammaltikin yhteiskunnassa mutta ihan erityisesti työmarkkinoilla

miten hallituksessa tämä asia nähdään

onko näköala sille että posiva ja olkiluoto voisivat ottaa sijoittaakseen myös tämän uuden mahdollisen fennovoiman yksikön käytettyä polttoainetta vai onko lopputuloksena se että fennovoiman täytyy rakentaa tähän oma järjestelynsä

mutta edustaja satonen joka ikävä kyllä ei ole salissa emme me tietenkään jos me olisimme hallituksessa nyt sitä ruvettaisi toteuttamaan vaan se olisi hallitusohjelmassa ja olisi ryhdytty niihin toimenpiteisiin

meillä on erittäin vaikea lakko postialalla parhaillaan käynnissä ja siinähän valtio ei ole suinkaan mikään sivustakatsoja vaan posti on valtionyhtiö sen omistajaohjaus kuuluu pääministerille

että jos tämä on nyt siitä kiinni että tämä ei ehdi niin hyvä on sovitaan eduskunnan yhteinen kannanotto että otetaan se sitten vuoden päästä budjettiin

oletan että tätä koskeva tieto kuitenkin täytyy hallituksella olla onko olkiluotoon sijoitettavissa tätä käytettyä polttoainetta ja sen asiallinen hoito on tietysti välttämätön osa tämän päätöksen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä

se erkanee kokonaan sopimisen kulttuurista ei halua olla missään tekemisissä mikä synnyttää uuden vastakkainasettelun kierteen ja riskin erittäin suurista työtaisteluista sekä liittojen välillä että sitten jos tämä viedään loppuun saakka niin kuin on sanottu työpaikoilla

siis ei tämä ole aikataulukysymys

ehdottomasti pääministerin pitäisi nyt ottaa työmarkkinaosapuolet kokoon ja ryhtyä katsomaan miten tämä puretaan jotta voisi syntyä työllisyyttä tukeva pitkäaikainen tuloratkaisu

arvoisa puhemies

jään kuitenkin tätä kolmannen tien asiaa nyt vähän ihmettelemään että missäs nämä alkuperäiset copyright oikeudet oikein ovatkaan kun kolmas tiehän oli perinteisesti se kolmas tie tämän kommunismin ja kapitalismin välillä ja sitä kolmatta tietä edusti järkevä sosialidemokratia

meillä on arvonlisävero

se pitäisi tehdä sen pitäisi tukea työllisyyttä ja hallituksen pitäisi ottaa osapuolet nyt nopeasti koolle ja katsoa mitä voidaan tehdä tämän vaikean suman purkamiseksi

mutta pankki kun liikuttelee rahoja ja tekee monenlaisia transaktioitaan niin kyllä verottaja on pidetty suomessa tosi kaukana ja oikein millään tähän ei tahdo päästä koska aina sanotaan ettei tämä ole mahdollista ja lähtee jonnekin muualle

miten hallitus näkee metsäteollisuuden puheiden uskottavuuden tämän varkaus tilanteen pohjalta ja onko hallitus viestittänyt omalta osaltaan varkauden tehtaiden tulevaisuuteen liittyvää viestiä

nyt huomaan että keskusta on ottanut tämän vanhan väinö leskisen keksimän erittäin hyvän kiteytyksen käyttöönsä ja mikä kaiken huippu vielä kokoomuskin taapertaa viime metreillä mukaan ilmoittautuu sekin kolmannen tien kannattajaksi

lopuksi totean että sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä vakaata kasvun ja työllisyyden politiikkaa ja että energiapolitiikka rakentaa sille näköalaa mutta jättää ydinvoimapäätökset jokaisen kansanedustajan omaan harkintaan

niin eikös nyt kannattaisi hypätä tähän samaan kyytiin josta saataisiin kuitenkin pari sataa miljoonaa niillä samoilla mitoituksilla mitkä muiden pohjoismaiden kansantalouksien kokoon suhteutettuna on

silloinhan keskusta tulisi täällä toteamaan että nyt vedetään tauko tähän valtionyhtiöiden myyntiin me tarvitsemme myös valtion yritystoimintaa se on taloutta vakauttavaa suomalaista omistajuutta

minä ymmärrän etteivät kaikki innostu koska meillä on tietysti paljon niitä jotka katsovat että heillä on erilaista kanssakäymistä ja tuloa pankeista niin ettei pankkien rauhaa saa häiritä mutta muistutan siitä että kun on yksi aliverotettu sektori niin sitten se kuorma tulee muille